meillä on vahva alueellinen organisaatio jatkossakin

lähtökohtaisesti ei ole huono asia jos elinkeinopolitiikkaa luodattaessa paikallistasolla jo varhaisemmassa vaiheessa myös ympäristönäkökulma on mukana eikä ole huono asia sekään että ympäristöpolitiikkaa paikallistasolla luodattaessa myös elinkeinonäkökulma on mukana

on muistettava että lait määräykset asetukset ohjeistukset ja muut tällaiset koskevat hallintoa edelleen vaikka se yhteistyössä aluetasolla toimii myöskin jatkossa

se ei tarkoita sitä etteikö täällä valtiovalta osallistuisi tulevinakin vuosina siirtoviemäreihin mutta tältä osin hallitus ei ole halunnut sitoa tulevien hallitusten töitä

se että kööpenhaminassa tavoitellaan poliittista yhteisymmärrystä laillisesti sitovan sopimuksen sijaan ei tarkoita sitä että kunnianhimo olisi laskenut vaan pääministerin äsken kuvaamalla tavalla meidän pitää saavuttaa läpimurto ja sisällölliset ratkaisut kaikissa keskeisissä kohdissa

olemme nyt löytäneet ratkaisun joka turvaa myös sen että ympäristöministeriöllä on jatkossakin täysi mahdollisuus vaikuttaa myös resurssien allokoitumiseen alho s s

olisin kysynyt ulkoministeri tuomiojalta sitä miten te näette nyt tällä hetkellä tämän yhteistyön potentiaalin paitsi arktisen alueen kaikkien maiden niin tietysti tässä euroopan unionin ja venäjän roolit ovat hyvin keskeisiä ja tämän yhteistyön kehittämisen näkökulman nimenomaan siitä vinkkelistä että nythän eunkin toiminnassa tämä arktinen ulottuvuus on vielä voisiko sanoa ehkä heiveröinen

me olemme kuntia potkineet tähän suuntaan mutta vielä pitää kuntia aika tuntuvasti tässä ohjeistaa jotta ne tekisivät sen mikä on niiden mahdollisuus ja mikä on myöskin niiden velvoite

nyt viime aikoinakin lähes päivittäin tulleitten neuvottelutarjousten ja eri maiden sitoumusten vertaileminen on aavistuksen verran vaikeaa koska vertailuvuodet vaihtelevat

käydään debattiosuuteen

sinänsä asetuksessa olevat päästötavoitteet tulevat kyllä perusteellisten selvitysten ja tutkimusten mukaisesti

euvenäjä suhde ottaen tämänkin huomioon on sekin voisiko ehkä sanoa heiveröisellä tolalla tällä hetkellä ja nyt tarvittaisiin selvästi jotakin uutta henkeä

myös laitevalmistajien kanssa on käyty keskustelua siitä että laitteistojen pitäisi kyllä kohtuullisen hyvin päästä noihin asetuksessa asetettuihin tasoihin

ja sitten niin kuin on keskusteluissa esillä ollut jotkut maat vertaavat vähän eri asioihin kuin miten euroopan unioni omat vertailunsa tekee

näkisittekö esimerkiksi että kun pohjoinen ulottuvuus on ollut sellainen hyvä toimintatapa jossa on tasaveroiselta pohjalta pystytty myös konkreettisia isoja hankkeita ja asioita saamaan aikaiseksi että meidän pitäisi myös arktisen alueen yhteistyössä ehkä jotakin tämän tapaista yhteistyön lähtökohtaa olla rakentamassa

toimeenpanon kannalta olennainen asia on tämä neuvontajärjestelmä jotta kiinteistönomistajat välttyisivät yli investoinneilta tai vääriltä investoinneilta ja osattaisiin tehdä kiinteistöllä sellaisia ratkaisuja jotka sopivat sinne

rahoituskysymyksiin kiinnitettiin puheenvuoroissa erittäin mittavasti huomiota

on syytä muistaa että tässä vaiheessa haarukka siitä kuinka paljon rahoitusta ylipäätään annetaan kuinka iso osa siitä on yksityistä tai julkista rahoitusta on vielä erittäin suuri

siksi on mahdotonta arvioida millä tavalla myöskään viime kädessä suomen kaltaisessa maassa tämän rahoituksen kerääntyminen ja sen kerääminen eri osapuolille lankeaa

mutta on hyvä muistaa semmoisena innoittavana tekijänä että kaikki arviot todellakin osoittavat sen että toimenpiteiden kustannukset ovat sittenkin paljon pienempiä kuin sen tilanteen kustannukset että mihinkään toimiin ei ryhdytä

ja tukia myöskin aivan kaikkein pienituloisimmille tämän investoinnin tekemiseen on lisätty ja tulorajoja on tarkistettu tällä hallituskaudella eli on pyritty siinäkin tulemaan vastaan

puhemies

mitä tulee tähän ympäristöhallinnon alisteisuuteen tai näihin synergiaetuihin niin ympäristöministeriön oma selvittäjä toteaa että ympäristöasioiden kuuluminen ely keskukseen ja niiden huomioon ottaminen jo asioiden valmisteluvaiheessa on vähentänyt virheinvestointeja elinkeinotoiminnassa

eli tämä synergia se että ympäristönäkökulmat otetaan aikaisemmassa vaiheessa huomioon kuin erillisissä yksiköissä tapahtuisi niin se on toiminut juuri niin niin kuin me uudistusta tehtäessä halusimmekin toimia

nämä kymmenet ja kymmenet kehotukset ja huomautukset osoittavat ja selvitysmiehet vahvistavat sen että valvontaviranomainen on toiminut siellä aktiivisesti

minä edelleen kysyn viitanen teiltä miten tämä aluehallintouudistus on syypää siihen että tämmöinen ympäristöongelma siellä on tapahtunut kuin siellä on

arvoisa puhemies

täällä lukuisia kertoja mainittu ulkopolitiikan yksituumaisuus on tärkeä arvo ja tavoite mutta siltä kantilta katsottuna miten selkeältä se meidän linjamme ulospäin näyttää omille kansalaisillemme ja rajojen ulkopuolella ei ole kyllä ongelmatonta että pääministerin johdolla useimmat avainministerit ovat henkilökohtaisella tasolla irrottautuneet suomen sotilasliittoon kuulumattomuuden peruslinjalta

minä itsekin arvelen havaittuani että molemmin puolin on ukrainan kriisin syntymisen myötä tullut erittäin vakava luottamuspula että tässä tulee kyllä olemaan edessämme hyvin pitkäaikainen kriisi

ja on hyvä että pääministeri muistutti siitä että tämän jälkeenkin kriisin jälkeenkin venäjä on suomen naapurimaa ja meillä tulee olemaan tuhat ja yksi asiaa jotka meidän pitää naapurin kanssa pystyä hoitamaan ja joita ei kukaan muu meidän puolestamme hoida

diplomaattisen ratkaisun saavuttamiseksi ja näiden asioiden hoitamiseksi meillä pitää olla hyvät yhteydet nyt ja jatkossa ja toivon että hallitus omalta osaltaan aktiivisesti niitä tässä ylläpitää

arvoisa puhemies

mutta minä yritän teitä muistuttaa siitä että niissä säädöksissä jotka ympäristönsuojelulaissa ja tässä asetuksessa jätevesien käsittelystä ovat on kosolti joustoa niissä on kosolti mahdollisuuksia järjenkäyttöön niissä on kosolti mahdollisuuksia paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseen esimerkiksi kuntatasolla tämän puhdistustasomäärittelyn osalta

ei minulle ainakaan ole selvää millä tavalla me tätä paremmin pystyisimme niihin elävän elämän tilanteisiin jotka ovat niin valtavan moninaisia säädöksillä jotenkin vastaamaan kun se ongelma on että se mitä pitää tehdä on niin kiinteistökohtainen asia kun se riippuu siitä mikä on maaperä kiinteistöllä paljonko siellä käytetään jätevesiä ja mikä systeemi on sillä kiinteistöllä nyt jo olemassa mitä siellä kannattaa tehdä

mikä olisi näitä säädöksiä parempi tapa säädöksiä jotka sisältävät joustoa maalaisjärjenkäyttömahdollisuuksia niin kuin rakentamisessa kuntatasolla aina

urpilaisen kysymykseen mitä niille ikäihmisille sanotaan

jos ikäihmiset haluavat joskus vaikka muuttaa pois siitä kiinteistöstä niin heillä on se homma hoidettuna ja ostajan näkökulmasta tai jälkipolvien näkökulmasta on varmasti etu ja hyvä asia että se on tehty

tennilä näitä sosiaalisia tilanteita varten on olemassa juuri ne joustomahdollisuudet ja että neuvotaan siinä kiinteistökohtaisessa järjestelmässä

kuntatasolla voidaan myöntää niitä joustoja jos ne ovat kiinteistön omistajalle kohtuuttomia

ja lappilaiset ovat viestittäneet että pahinta tämän oikean toimeenpanon kannalta on se että puhutaan tästä kumoamisesta joten meillä on näköjään vähän eri käsitys siitä mitä teidän kotimaakunnassanne ihmiset haluaisivat tämän osalta tehdä

kyllähän hallituksen talouspolitiikan suurin ongelma on siinä että se leijuu ilmassa ja se leijuu ilmassa tyhjän päällä sen takia että nämä keskeiset kivijalat keikkuvat pahasti keskeiset kivijalat eli sote ja kuntauudistus ja toinen tämä eläkeikäuudistus jossa joko sählätään jossakin kuopassa tai sitten ollaan kokonaan ulkoistettu tämä asian tekeminen

kankaanniemi kun te kritisoitte sitä miksi olen vasta nyt liikkeellä niin todellakin myös tällä vaalikaudella on kuntia pyritty ohjeistamaan on tuotettu tätä lisäinformaatiota ja olen kutsunut selvitysmiehen joka noin vuosi sitten omat esityksensä teki

siinä mielessä on erittäin hyvä että me olemme nyt tässä vaiheessa ja että tämän uusittavan lainsäädännön nojalla sitten päästään perustamaan näitä uusia luonnonsuojelualueita kun pykälät ovat siltä osin kunnossa

kollegoille tiedoksi että kainuun ely keskus on yksi niistä harvoista ely keskuksista joissa ympäristöpuolen johtaja johtaa elinkeinopuolta jossa juuri tätäkin kautta ympäristöpuolen painoarvo on poikkeuksellisen vahva

vaikein asia tämän lainsäädännön valmistelussakin on ollut ja liittyy edelleenkin siihen minkälaiset ovat metsästyssäädökset näillä luonnonsuojelualueilla

tämä koko prosessi pitää tietenkin syynätä hyvin tarkkaan ja on hyvä että näin myös tapahtuu

siinä on kiinteistökohtainen lupamenettely eli se on aika byrokraattinen kuvio ja sielläkin kun on eri puhdistustasoja niin korostan vielä että myös meidän säädökset antavat mahdollisuuden kuntatasolla määrittää myöskin alemman puhdistustehon

kun on paljon puhuttu näistä hintalapuista niin on hyvä muistaa että hallituksen vetäjä on itse todennut että hallituksen vaihtoehto perustuu enempi tai vähempi uskomuksille

on pikkuisen jäänyt semmoinen vaikutelma että siihen on liittynyt hieman vaikeutta hyväksyä se tosiasia että luonnonsuojelualueilla lähtökohta ja päätarkoitus on kuitenkin luonnonsuojelu ja sitä kautta syntyy lähtökohtapäämäärä siitä että eläimiä ei saisi häiritä eikä tappaa

mutta sellaisen väitteen esittäminen että jos nämä samat virkamiehet samoilla resursseilla ja samalla lainsäädännöllä olisivat itsenäisenä ympäristöhallintona tätä syynänneet kaikki olisi mennyt hyvin on posketonta ja siksi halusin että sdpn ryhmäpuheenvuoron esittäjä jotenkin tätä väitettänsä avaa ja arvostan korkealle että edustaja korhonen sen täällä sanoiksi puki että aluehallintouudistuksella ei ole tässä asiassa mitään tekemistä

täällä kuitenkin kokoomuksen puolelta on tullut voimakkaasti esille tässäkin keskustelussa että ei haluta että valtio millään tavalla nykyistä vahvemmin panostaa tähän yrittäjyyspuoleen

vielä edustaja sinnemäelle niin kuin hyvin tunnette asian selvitysmiehethän totesivat että hallintopakkoa ei ole käytetty luultavasti sen takia että samasta asiasta ei ole tarvinnut uudelleen huomauttaa eli valvontaviranomainen on voinut todeta sen että kuitenkin toimenpiteisiin on ryhdytty

eli odotatteko te ministeri urpilainen että tästä hallituksen teollisuusohjelmasta voi seurata jotain konkreettista uutta kun äkkipäätä näyttää siltä että ilmapiiri on tässäkin asiassa kovin ristiriitainen ja huolettaa että tämä jää samalla tavalla ilmaan leijumaan kuin kaikki muutkin keskeiset hankkeet

tämä valiokunnan mietintö on hyvä vaikka siihen vastalauseitakin sisältyy ja haluan kiittää valiokuntaa siitä ansiokkaasta työstä jota tähän on sisältynyt

arvoisa puhemies

suomenlahden ja itämeren ekologinen tila on hyvin riskialtis ja sen takia tämä putkihanke on ympäristöllisesti ehkä merkittävämpi kuin jotkin muut putkihankkeet jossain muualla

siksi on myönteistä että tämän ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana toteuttamistapa on kehittynyt ympäristön kannalta huomattavasti kestävämpään suuntaan

ukkolan kysymyksessä tulikin jo tämä että mahdollisesti ehkä joskus kuitenkin saattaisi olla

vaikka tässä edustajakollegat ovat käyttäneet puheenvuoroja jotka ennakoivat jo päätöksentekoa niin kyllä korostan sitä että suomalaisen lainsäädännön mukaan ympäristölupavirasto todellakin tekee vesilain ja luonnonsuojelulain mukaisen harkinnan sitten tämän itse rakentamisluvan osalta ja tuon viraston itsenäisyyttä on syytä tässä kunnioittaa

arvoisa puhemies

toivon että silloin aika yksityiskohtaisesti ja perusteellisesti voidaan tästä asiasta keskustella

lahtelan esimerkkiin liittyen kun olemme nyt tätä neuvontajärjestelmää käynnistelleet niin karkeasti ottaen on käynyt ilmi että noin yksi kolmasosa niistä kiinteistöistä on semmoisia joille ei tarvitse tehdä mitään joko alhaisen varustelutason takia tai niin että niillä se on jo niin hyvässä kunnossa että se putsaus toimii jo sillä tavalla kuin asetus edellyttää

asetushan ei edellytä tiettyä teknistä toteuttamistapaa vaan se edellyttää puhdistustehoa ja se riippuu siitä paikasta onko esimerkiksi lisäsakokaivo maaperäsuodatuksella vai pienpuhdistamo vai mikä on se toimivin tekninen ratkaisu

arvoisa puhemies

tässä nyt katsomme sitten myös näitä maanomistusoloja ja niin kuin hyvin tiedätte niin muun muassa helsingin kaupungin alueiden käyttösuunnittelulla on keskeinen rooli siinä millä tavalla esimerkiksi ekologisia käytäviä pystytään turvaamaan

sitten vielä metsähallituksesta että siellä on kiistatta ja kieltämättä erittäin haasteellinen ja vaikea tilanne monella tavalla

mutta on muistettava että metsähallituksen rahoitus myös luontopalvelujen rahoitus sinänsä tällä vuosikymmenellä on kyllä kasvanut eli resursseja on lisätty

tietenkin sitten tämä edessämme oleva näkymä ja vuosikymmen edellyttää kaikkialla sitä että pitää pystyä priorisoimaan tehtäviä koska me emme voi ajatella niin että aina on uutta rahaa käytössä kun tuota julkisen talouden vajetta ryhdytään kuromaan umpeen

me olemme myrskytuhojen jäljiltä pystyneet tekemään ainakin yhden merkittävän kaupan tai metso ohjelmaan liittyvän suojeluhankkeen joka toteutui sitten ajateltua suurempana juuri tämän myrskytuhon takia

uskoisin että jos ja kun maanomistajat ovat olleet ja ovat ely keskuksiin aktiivisesti yhteydessä niin jos nämä alueet toteuttavat metson kriteereitä ainakin ministeriössä on valmius ripeään valmiuteen rahankäytössä siinä että molemminpuolinen etu arvokkaiden luontoalueiden ja toisaalta maanomistajan joka on ihmeissään kaatuneiden puiden kanssa voidaan tässä toteuttaa

arvoisa puhemies

kyllä tällä tiellä on myönteisesti edetty

viime päivinä me olemme saaneet katsoa venäjän talouden ongelmien kärjistymistä ja erityisesti ruplan kurssin romahdusmaista alenemista

tämä strategia on kunnianhimoinen

tällä strategialla suomi siirtyy ilmastopolitiikan toimeenpanon eturiviin koska mehän olemme tässä konkretisoimassa ja toimeenpanemassa sellaisia päätöksiä joita ei ole edes vielä tehty

mutta minä olisin ollut hyvin kiinnostunut kuulemaan ulkoministerin arvion siitä näettekö että tällä taloudellisella alamäellä voi olla suomelle jotain laajempia poliittisia tai peräti turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia

tämähän on se pääkannustin siihen että teollisuuden on tähdättävä energiatehokkaisiin ja hiilitehokkaisiin prosesseihin

toisekseen olisin puhemies halunnut kommentoida tätä kun valtiovarainvaliokunta kiinnittää edustustoverkkoon huomiota ja toteaa että pitäisi kyetä joustavasti avaamaan ja sulkemaan edustustoja

mitä tulee poznanin jälkeisiin kansainvälisiin neuvotteluihin niin kyllä suomi pyrkii siellä olemaan aktiivinen ja erityisesti teemme myöskin pohjoismaista yhteistyötä jotta voimme tukea tanskaa kööpenhaminan ilmastokokouksen isäntänä ja ruotsia tuolloista euroopan unionin puheenjohtajaa kaikilla mahdollisilla tavoilla mitä kuvitella saattaa

mutta samaan aikaan pitää muistaa että ei ole salaisuus eikä synti että me päästövähennyspuolella joudumme tasapainoilemaan teollisuuden hiilivuoto ongelman ja välttämättömien päästövähennyksien välillä

diplomatian toiminnassahan yleensä nämä kehityskaaret ovat vähän pidempiä ja siitäkin olisin ministeriltä mieleltäni kuullut kommenttia kuinka te näette että tämmöinen joustava avaaminen ja sulkeminen sopii diplomatian toimintakenttään

ilmastopoliittisesti ei ole mitään järkeä siinä että meillä kasvihuonekaasupäästöjä tuottava teollisuus lyö ovet lukkoon siirtyy rajan toiselle puolelle tai vähän kauemmas ja tupruttelee kahta kauheammin

siltä osin esimerkiksi rahoituskysymykset ovat sellaisia joihin euroopassakin on syytä nyt tämä kysymys on tällä kertaa loppukesiltä seuraava vakavasti paneutua

öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustamista on hallitusohjelman mukaisesti valmisteltu mutta vastuuviranomaisen kokonaisarvio on se että se ei tällä hetkellä ole välttämätön osa suomen öljyntorjuntavalmiuden parantamista eikä sen perustamatta jättäminen millään tavalla vaarantaisi meidän öljyntorjuntavalmiutemme kehittymistä

ei tämä ongelma ole mihinkään häviämässä vaan oikeastaan se voi olla käsissämme entistä vankempana sen vuoksi tässä strategiassakin jatketaan selvittelyä siitä millä tavalla voitaisiin oikeudenmukaistaa niiden voittojen käyttöä jotka tästä syntyvät

mitä tulee esimerkiksi tuulivoimatuotannon ympäristövaikutusten arviointiin niin on selvä asia että nämä isot tuulivoimapuistot tullaan myös ympäristövaikutusten kannalta arvioimaan ja nekään eivät valitettavasti ole ympäristön kannalta ongelmaton energian tuotantomuoto

arvoisa puhemies

tällä lakiesityksellä ollaan myöntämässä rakennusoikeutta kansallispuistoon kun kansallispuistoissa lähtökohtana on se että matkailurakentamista ei sallita

tämä on poikkeuksellinen myöskin siinä mielessä että lainsäätäjä joutuu miettimään montako vuodepaikkaa hotellissa on tai kuinka monta metriä merenpinnan yläpuolella hotellin harjakorkeus voi olla

lakiesitys on kuitenkin tarpeellinen ennen kaikkea siitä syystä että keskellä kansallispuistoa keskellä kansallismaisemaa oleva nykytila on tällä hetkellä hyvin epätyydyttävä

siellä on tämä ed

mustajärven mainitsema asuntovaunukenttä ja muutoinkin yleisilme on jossakin määrin epäsiisti eikä matkailupalvelujen taso vastaa nykypäivän vaatimuksia

olemme arvioineet lakiesitystä tehtäessä että on syytä hyvin yksityiskohtaisesti lainsäädännöllä antaa ne reunaehdot millä asemakaavoitusta voi sinne tehdä

nyt tietysti ympäristönsuojelulain käsittelyn muutosehdotuksen osalta eduskunnalla on valiokunnassa mahdollisuus käydä myöskin tätä asetuspuolta läpi mahdollisimman viisaalla tavalla

nykyinen asuntovaunukenttä poistettaisiin nykyisen hotellin vanhin osa on tarkoitus säilyttää laskettelurinteitä ei ehdoteta laajennettavaksi yhden hiihtohissin voisi muuttaa tuolihissiksi

tätä mitoitusta on pohdittu nimenomaan siitä näkökulmasta millä tavalla arvioitu kävijämäärien kasvu vaikuttaa herkkään luontoalueeseen millä tavalla jätevesien käsittelyn laatu pystytään turvaamaan ja keskeistä on ollut ottaa huomioon myöskin pallaksen nykyluonne ja henki myös uudistusten myötä

sillä on siis muitakin lähiympäristöön vaikuttavia saattaa olla radikaalisestikin vaikuttavia tekijöitä kuin vain vesistöjen rehevöityminen mikä on yksi osa tätä todellisuutta

arvoisa puhemies

ja ehkä siellä tontilla silloinkin kun ollaan kaukana jorpakoista on olennaista se että poistoputki voi olla kovin lähellä talousvesikaivon ottopaikkaa

totta kai sitä pääasiassa säädelläänkin muuta kautta mutta ihan niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan niitä erittäin poikkeuksellisia tilanteita varten että pystytään osoittamaan esimerkiksi merkittävä liikenneturvallisuusriski on hyvä että meillä on myös tässä lainsäädännössä se mahdollisuus että sen liikenneturvallisuusriskin takia voidaan ryhtyä toimenpiteisiin

lakiesitykseen sisältyy valtioneuvoston kaksi lausumaa joista ensimmäinen korostaa pallas yllästunturin ja kolin kansallispuistojen poikkeuksellista asemaa niissä sallitun matkailun rakentamisen osalta

on syytä tämän lausumankin lisäksi myös tässä painottaa hyvin painokkaasti että tällä lakiesityksellä ei avata rakentamismahdollisuuksia pallas yllästunturin kansallispuiston muissa osissa eikä muissa kansallispuistoissa

näillä säädöksillä siis pyritään nimenomaan tämän talousvesikaivolähteen lähiympäristön ja sitten myös vesistöjen pohjavesien ja pintavesien suojeluun mutta ei mitenkään pelkästään vesistöjen suojeluun

tietysti sitten tämä kun te ehdotatte että säädettäisiin mikä se etäisyys vesistöistä on niin kyllä minä heti näen ongelman että montako metriä sataa metriä kilometriä ja minkälaiseen jorpakkoon pitäisi olla matkaa ja montako metriä siitä matkasta saa olla avo ojaa joka veisi vesiä kauemmaksi

valtioneuvoston toinen lausuma toteaa että asemakaavoituksen yhteydessä on laadittava luonnonsuojelulain mukainen yksityiskohtainen natura arviointi jotta voidaan todeta ettei hankkeella olisi natura alueeseen merkittävästi heikentäviä vaikutuksia

ja niin kuin valiokunnan mietinnöstäkin käy ilmi ei ole mitenkään jokapäiväinen juttu myöskään osoittaa sitä että tuolla se hirviporukka nyt piileskelee joka aiheuttaa sitä haittaa

pallas yllästunturin kansallispuisto on meidän suosituimpia kansallispuistojamme ja tälläkin matkailukeskuksen alueella arvioidaan kävijämäärien kasvavan tulevina vuosina merkittävästi

kyllä nämä teidän variaationne paitsi jättävät huomiotta siinä välittömässä lähiympäristössä olevat ympäristöhaasteet myöskin tuovat sellaisia ongelmia että saattaisi olla että suo siellä vetelä täällä sitten niiden parannusehdotusten osalta

jos sellainen poikkeuksellinen tilanne on päällä toki uskon että olemme kuitenkin sitä mieltä että liikenneturvallisuuden takaamiseksi tätäkin erittäin poikkeuksellista menettelyä voidaan käyttää

mutta ei ole tarkoitettukaan että se jotenkin tulisi yleisesti sovellettavaksi saa nähdä sitten aika näyttää missä määrin tulee jos tulee

kävijämäärien kasvuun pyritään myös vastaamaan kansallispuiston hoito ja käyttösuunnitelmassa mainituilla polkujen ja reittien kunnostamisella ja lisätalousarvioehdotuksessa on tähän tarkoitukseen myöskin merkittävä määräraha joka on siis metsähallituksen momentin kautta tarkoitus kohdentaa pallas yllästunturille

se on erittäin hyvä asia ja selvästi on nähtävissä että siellä missä on päästy tekemään kunnolla neuvontaa ongelmat eivät ole olleet näin suuret ja toimeenpano on edennyt

mutta me olemme halunneet olla varmistamassa valtakunnallisella tasolla ja toivottavasti eduskunta sitä pitkäjänteisesti tukee että sielläkin missä kunnalla esimerkiksi ei ole ollut varaa palkata omaa neuvontaa saadaan näiden järjestöjen kanssa yhteistoiminnassa tämä neuvontajärjestelmä kuntoon

niin kuin tämä keskustelu ja muukin osoittaa että tämän takia me ymn ja mmmn kanssa olemme monta vuotta tätä valmistelleet tälläkin hallituskaudella että ei ole ollut helppoa löytää yhteistä linjaa näistä säätelyistä

arvoisa puhemies